oopiumin viljely on siellä aivan yleistä ja valitettavasti se tuo mukanaan kaikki mahdolliset lieveilmiöt joita yhteiskunnassa yleensä pystyy olemaan

lintilä hyvin kuvasi tätä valtion pankkitakausjärjestelmää että se on todella näin että se on hyvin tarkoin säännelty ja siinä on tiukat säännöt joilla näitä valtiontakauksia voidaan antaa

länsimaiden on syytä vetää tässä asiassa yhtä köyttä olla yhteistuumin toiminnassa ykn antaman mandaatin turvin ja nimenomaan niin että rauhoitetaan pikkuhiljaa tilannetta

on hyvä että tämä maakuntakaavan vahvistusmenettely ympäristöministeriöltä poistuu koska on tätä päivää tätä maailmaa että ihmiset saavat omalla alueellaan vaikuttaa omaan elinympäristöönsä omaan rakentamiseensa omien alueiden käyttöön aidosti

on koko ajan muistettava että näitä takauksia ei voida antaa esimerkiksi sellaiselle pankille joka on jo valmiiksi konkurssitilassa että se tausta tarkastetaan aina jos annetaan tällaisia takauksia ja nimenomaan sellaiselle pankille jolla on taseet ja systeemit kunnossa mutta joka on joutunut tämän kansainvälisen rahoituskriisin kautta vaikeuksiin ilman omaa syytään

suomi joutuu tässä tilanteessa kyllä kantamaan oman vastuunsa se on selvä asia mutta mihinkään valtavan pitkiin operaatioihin suomenkaan ei pidä mielestäni sitoutua koska on ihan selvä asia että jonain päivänä myös suomalaisia sotilasuhreja sieltä tullaan sinkkiarkuissa suomeen tuomaan

yhtenä erittäin huolestuttavana seikkana näen tässä asiassa sen että afganistanin sissit toimivat aika pitkälti kahden valtion alueella sekä afganistanissa että naapurivaltion pakistanin alueen kautta

kertynyt kuin myös naa dek si eduskunta hyväksyy valtion takaus mietinnön mukaan sen olisi ollut käytäntö jo nyt ensimmäisen mikä aiheuttaa sitten turhia pelkoja

jos me haluamme tähän maahan aidosti uutta kasvua niin nyt on se aika että tämä turha byrokratia puretaan pois alamme rakentaa tätä maata taloja laitoksia voimalaitoksia kaikkea muuta että saadaan investoinnit liikkeelle suomalainen kansantalous kasvuun

vakauden saaminen tälle alueelle on sen kautta äärimmäisen tärkeää koska jos tämä epävarmuus ja sekavat olosuhteet poliittiset olot ja sotilaalliset olot leviäisivät naapurimaahan pakistaniin joka on ydinasevaltio niin se olisi koko maailman kannalta äärimmäisen vaarallista kehitystä

sitä ei pidä antaa tapahtua vaan kansainvälisen yhteisön on pidettävä huoli siitä että tällä alueella saadaan olot vakiintumaan ja tämä terroristitoiminta vähenemään

arvoisa rouva puhemies

kun olen seurannut tätä keskustelua olen hieman hämmästynyt sen sävystä kun esimerkiksi pääministeri sipilä esitti aivan oikein että meillä on vaikea ja vakava tilanne ja nimenomaan niin että sen velan varassa emme voi enää elää emme kerta kaikkiaan

ja toinen asia mitä pääministeri sanoi aivan oikein on se että on tärkeää että pidämme nämä asiat omissa käsissä emmekä mene sille kreikan tielle joka johtaa jonain päivänä varmuudella siihen että emme saa enää omista talousasioista itse päättää vaan sieltä tulevat mustasalkkuiset miehet päättämään meidän asioista

pampalon kultakaivos toi meille sata työpaikkaa mutta biotaloudessa olemme tähän asti menettäneet toistasataa työpaikkaa tässä esimerkki

otetaan tämän maan kaikki mahdollisuudet käyttöön niin pärjäämme paljon paremmin ja velka jota joudumme väkisin vielä jonkin aikaa ottamaan pienenee koko ajan ja oma kansantalous paranee

sillä me pärjäämme

minä en ymmärrä sitä niin kuin televisio ohjelmassa toimittaja backman toi hyvin esille sen minkä tautta niitä tietokantoja ei ole saatettu kansainvälisten tiedemiesasiantuntijoiden vapaaseen arvosteluun siis vapaaseen tieteelliseen keskusteluun niin kuin tapana on että kun tieteellinen tutkimus tehdään sen koodit ja sen lähdetiedostot kaikki ovat vapaasti tarkasteltavissa kaikkialla maailmassa jolloin tieteen avoimuus säilyy

heinäluomalle voi todeta että jos kerran ilmastopolitiikkaa tehdään tekin olette helsingin kaupungissa merkittävä päättäjä varmaan raskasta sarjaa sanan varsinaisessa mielessä niin omalta osaltanne voisitte tehdä tässä kaupungissa vaikka kivihiilestä luopumispäätöksen

käsittelyssä oleva maankäyttö ja rakennuslain muutos on mielestäni erittäin hyvä ja perusteltu ja sopii hyvin tähän nykyiseen maailmanmenoon elikkä pyritään hallintoa ja päätöksentekoa hajauttamaan niiden ihmisten lähelle jotka niiden päätösten kanssa joutuvat elämään

tämähän on sitä kuuluisaa euroopan unionin yleistä periaatetta sitä subsidiariteettiperiaatetta jota totta vieköön kyllä viime aikoina ei euroopan unionin päätöksenteossa ole voinut millään löytää

ensinnäkin kun luki nuo vastalauseet mitä tähän hallituksen esitykseen liittyy niin sieltä todella niin kuin edustaja antti kurvinen aivan oivallisesti kuvasi tätä tilannetta henkii se vanha tsaarinvallan aikainen vallankäyttö jossa helsingissä päättäjä päättää mitä jossakin ilomantsissa saa tehdä

kun näitä luonnonsuojelualueita suunniteltiin niin ympäristöministeriön virkamies väitti erään eläkkeellä olevan mummon metsän kohdalta että tämän suo on rauhoitettava koska se on avosuota ja erittäin harvinaista luontotyyppiä

kun tässä puhutaan yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä mikä kuuluu tietenkin rakentamisesta ja asuntorakentamisesta vastaavan ministerin toimialaan niin en jaksa ymmärtää sitä ideologiaa kun täällä pääkaupunkiseudulla asuntoja lämmitetään kivihiilellä ja maakaasulla täysin fossiilisilla mitähän ilmastonsuojelua se on kun esimerkiksi uusiutuvilla energianlähteillä lämmitettävien asuntojen ääreltä muutatetaan tänne helsinkiin jossa kivihiilellä kaikki lämmitetään

hallituksen esitys tässä mielessä kaavoituksen yksinkertaistamisesta ja maakuntiin siirtämisestä ihmisten lähelle on hyvä erittäin hyvä

mutta sitten varsinainen kysymys ministerille on se kun mainitsitte edellisessä puheenvuorossanne asuntorakentamismääräyksiä joita tiukennetaan energianormien takia niin miten aiotte pitää huolen siitä että nyt ei luoda uutta valtavaa homeasunto ongelmaa joka vääjäämättä on edessä

nyt kun lyödään eristeitä lisää ja ilmankiertoa vähennetään tai sitten hienot ilmastointijärjestelmät rakennetaan mutta niitä ei osata käyttää niin miten aiotte hoitaa tämän valtavan uhkan

esimerkiksi biotalouden tavoitteisiin pääseminen ei onnistu ilman olennaista parantamista nykyiseen infraan ja ilman elinolosuhteiden parantamista ei tule mistään tavoitteesta mitään

se että suomi on tällä hetkellä tässä tilanteessa toki johtuu monesta ulkopuolelta tulevasta uhasta sillehän me emme mahda mitään mitä ovat tällä hetkellä venäjän pakotteet sun muut mutta aika pitkälti johtuu siitä että me olemme tehneet investoinnit ja rakentamisen tässä maassa kannattamattomaksi jopa mahdottomaksi

missään nimessä en sano sitä enkä tule kannattamaan ikinä sitä että kysymys olisi vain yhden alueen kehittämisestä siinä pitää huomioida koko maa olkoon se äsken mainittu utsjoki kevo tai helsinki

molempia pitää pystyä kehittämään ei niin että joku ilomantsi tai utsjoki kevo menestyy se on tämän maan hyväksi kaikki joka ainoa työpaikka mikä syntyy minne tahansa on tämän maan kansantalouden kannalta erittäin hyvä asia

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

huolimatta julkisuudessa esiintyneestä erittäin voimakkaasta vastustuksesta sonera on toiminut asiassa erittäin ripeästi kiivaalla työtahdilla

tilanteen korjaamiseksi hallitus on tehnyt erinomaisen esityksen ja maahamme rakennetaan laajakaistaverkko nykytekniikkaan perustuen

käytännössähän maaseutuolosuhteissa näitä laajakaistayhteyksiä tällaisilla alueilla ei enää ole ja langaton verkko ei toimi päinvastoin kuin täällä kaupunkiolosuhteissa pelaa erinomaisesti

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

aiotteko omassa tehtävässänne huolehtia siitä että tämän laajakaistaverkon rakentaminen aloitetaan juuri sieltä missä on kipein tarve eli haja asutusalueilta missä muita palveluita ja markkinaehtoisia palveluita ei ole tarjolla

ruuan arvonlisäveron alentaminen on erittäin hyvä asia

hallitusohjelmaan tämä myös tuli ja on positiivista että nyt ensi vuoden lokakuussa tämä veronalennus toteutuu

tulevaisuuden tavoitteeksi pitää ottaa myös ruuan arvonlisäveron alentaminen vieläkin milloin se sitten tapahtuu se on toinen asia mutta tärkeää on että suunta on nyt oikea

samalla kuitenkin tämä talousvaliokunnan mietintö ja lakimuutosesitys rajaa kustannuksia joita valtiolle aiheutuu järjestelmän saamasta suuresta suosiosta hakemuksia tuli todella paljon ja sitten kuitenkin tämä lakimuutosesitys turvaa myös sen että uusiutuvan energian tavoite suomessa toteutuu niiden tavoitteiden mukaisesti mitä euroopan unioni on meille velvoittanut ja mitä itse olemme omiksi tavoitteiksi asettaneet

alaspäin

on myös erittäin positiivista että sdpn riveissä on selvää myötätuntoa tätä hyvää asiaa kohtaan koska asia on tavallisen ihmisen kannalta erittäin tärkeä

se on erittäin oikeudenmukainen varsinkin pientä eläkettä saaville eläkeläisille lapsiperheille ja yleensä niille henkilöille joiden tulokertymä on pientä

on epäilty tässä ruuan arvonlisäveron alentamisen yhteydessä että ruuan arvonlisäverosta tuleva hyöty menisi suoraan kaupan hintoihin ja tavallaan tämän ruuan arvonlisäveron alentamisesta saadut säästöt menisivät ihan väärään taskuun eli kaupan voittoihin

totta kai tämä kyseessä oleva muutosesitys on hyvin pieni ja vähäpätöinen ja koskee näitä kauppakeskuksia joilla sinällään henkilökohtaisesti minulle ei ole mitään merkitystä

merituuli projekti joka on kolme suomen rannikolle suunnitteilla se on sellainen erittäin arvokasta tietoa keräävä tuulivoimaprojekti jolle on jo jonkun verran investointitukea annettu

huolimatta tämän tuen rajauksista nyt tämä merituuliprojekti viedään loppuun ja tällä keinoin kerätään arvokasta tietoa siitä miten meriolosuhteisiin tuulivoimaa tulevaisuudessa tulee rakentaa

nyt käsittelyssä oleva riistavahinkolaki on mielestäni erittäin hyvä ja hyvää on ennen kaikkea ollut maa ja metsätalousvaliokunnan työskentely asian suhteen ja erikoiskiitos kuuluu myös ministeriölle

elikkä tämä pelko on aivan turhaa ja tästähän on kokemuksia myös ruotsista aikanaan kelloruoat ovat olleet ja tämä euro euro talouteen siirtyminen tapahtui kaikki neljä tapahtui tämä ei jolloin ruuan arvonlisävero alennettiin

kun tässä tilanteessa tällä hetkellä olemme ja talousvaliokunta joutui mietinnössään ottamaan nämä seikat tarkasti huomioon erittäin pitkällisen hyvän harkinnan jälkeen kuultuaan asiantuntijoita niin on tärkeää että keräämme tietoa merituuliprojektista tulevia aikoja varten

mutta kysymys on arvoisa herra puhemies periaatteesta

he ottivat mukaan ohjelmaansa euroopan unionin jäsenyyden myötä myös ruuan arvonlisäveron tarkastamisen ja heillä tämä on toiminut erittäin hyvin

erikoiskiitos kuuluu myös valiokunnan puheenjohtajalle jari lepälle joka on vahvalla kädellä johtanut tätä mietintötyötä

jongemaan aiheutuu siitä tämän ne ongelmahan aiheutui tästä kovin runsaasta hakemusryntäyksestä kun sähkön hinta putosi markkinoilla ja syntyi tilanne jossa nämä investointi ja tuotantotuet menivät niin korkeiksi että katsottiin että se on liian kallista sähköä tälle maalle ja tähän kohtuullisuuteen nyt sitten tällä uudella lakiesityksellä päästään

alueiden kehittämislaki tämän asian sanoo mielestäni selkeästi ja tässä pitäisi lainsäädännössä päästä siihen linjaan että maakunnat itse päättävät omasta kehittämisestään ja rakentamisestaan

lopuksi arvoisa herra puhemies uskon että tämä nyt tehtävä päätös on yksi viisaimpia päätöksiä mitä eduskunta tällä kaudella tulee tekemään

luontodirektiivi määrittelee euroopan unionissa ne suurpetolajit jotka ovat ankarasti suojeltuja elikkä käytännössä totaalisuojeltuja ellei poikkeuksesta myönnetä kaatolupia

on aivan järkyttävää se että me haluaisimme tätä maata kehittää niin että vain yhden tai kahden virkamiehen mielipiteet ratkaisevat miten tätä maata kehitetään

on muistettava että varsinkin itärajan pinnassa ja lapissa ovat kannat lähteneet niin valtavaan kasvuun että se on todella näillä alueilla asuville ihmisille työskenteleville ihmisille jo maanvaiva vitsaus

alueiden kehittämiseen tulee saada selkeä parlamentaarinen kate että pystytään kehittämään niin kuin on tässä maassa tahto tämän maan kehittämiseksi

meillä on valtavia mahdollisuuksia kaivannaisteollisuudessa uusiutuvan energian parissa metsäteollisuudessa maataloudessa yleensä luonnonvaroissamme

ensinnäkin tulee pitää huoli siitä että riistanlaskennassa ja petolaskennassa ilmi käyneet kannat otetaan riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa vakavasti niin että niiden mukaan suhteutetaan sitten myönnettävät kaatoluvat

kuitenkaan nyt kun tämä tarkka takaraja on saavutettu tämä nyt käsittelyssä oleva mietintö ei missään nimessä sulje sitä mahdollisuutta etteikö näitä investointitukia voitaisi ja tuotantotukea tulevaisuudessakin maksaa

tiedän että tämä lakiesitys koskee näitä kauppakeskuksia joilla sinällään ei ole mitään merkitystä allekirjoittaneelle mutta kysymys on periaatteesta onko tämä päätösvalta maakunnissa vai ministeriössä

ei ole mitään järkeä siinä että saman kylän alueella useita susilaumoja pyörii niin että käytännössä ulkona liikkuminen varsinkin pienemmille lapsille alkaa olla hengenvaarallista

talousvaliokunta painottaa että kiinnitetään erityistä huomiota siihen että tulevissa järjestelmissä markkinaehtoisuus ja teknologianeutraalius toteutuvat koska on muistettava se että nämä olosuhteet energiantuotannon kannalta muuttuvat lähivuosina ihan varmasti hyvin nopeasti ja niihin muutoksiin on pystyttävä reagoimaan

minun mielestäni on aivan selkeä asia se että kun maakunnat kehittyvät ja rakentavat omia tuotannollisia rakennuksiaan mitä sinne nyt aikaansaadaan teollisuutta maataloutta ynnä muuta

se saattaa tuntua täältä helsingin perspektiivistä katsottuna hieman pötypuheelta että tällainen tilanne meillä olisi olemassa mutta valitettavasti tämä on itärajan pinnassa ja lapissa jo arkipäiväistä totta erikoisesti itärajan pinnassa

eli älkäämme tehkö sellaista lainsäädäntöä josta suomelle aiheutuisi valtavan suuret kustannukset ja sitten jos mahdollisesti saamme halvempaa energiaa jostakin niin ei itse olla tuottamassa turhan kallista energiaa ja olla nostamassa erilaisia tuotantokustannuksia ja ennen kaikkea ihmisten asumiskustannuksia

budjettiin on joka tapauksessa varattava riittävät määrärahat niin että kaikki vahingot tullaan korvaamaan ja varsinkin suurpetovahingoissa tulee pitää huoli siitä että korvaus tulee kaikissa tapauksissa ja täysimääräisenä ja nopeasti

elinkeinojen harjoittamiselle tapahtuneet vahingot on syytä myös korvata ja ne pitää korvata täysimääräisesti koska pitää olla oikeus tässä maassa harjoittaa elinkeinoa esimerkiksi porotaloutta lapissa olkoonkin että siellä myös suurpetojen olemassaolo pitää hyväksyä

lopuksi totean vain että valiokunta käsitteli tämän lakiesityksen erittäin huolella ja päätyi tähän mietintöön joka mielestäni on hyvä ja tasapainoinen ottaen huomioon suomen kohonneet tuotantokustannukset ja ottaen huomioon voimassa olevansähkönhinnan ja myös sen että myös tulevaisuudessa tuulivoimalle jonkunasteista tukea tulee

todellakin sille loistavalle yhteistyölle mitä metsästäjäjärjestöt keskenään ja metsästysseurat tekevät kantojen laskennassa pitää antaa arvo ja ne luvut on syytä ottaa aina vakavasti

mutta siihen palataan sitten aikanaan kun aletaan muun muassa uutta ilmastostrategiaa tässä talossa suunnitella

toivon että tulevalla kaudella vaalien jälkeen kun maankäyttö ja rakennuslakia kokonaisuudessaan uudistetaan siinä yhteydessä otetaan huomioon maakuntien todelliset tarpeet päättää omista asioistaan itse ja myös se että kun kunnilla on kaavoitusmonopoli niin sekin kaavoitusmonopoli on aito ja oikea eikä vain nimellinen jota kahlitaan sitten joillakin käsittämättömillä hallinnollisilla määräyksillä

itärajan pinnassa on syntynyt riistanlaskentatilanteissa tilanteita joissa on havaittu että on ollut niin sanottuja läheltä piti tilanteita paikallisten asukkaiden kesken kun pedot ovat tulleet talojen pihoihin

metsästäjät ovat tuoneet tätä viestiä rktlään mielestäni kiitettävästi mutta jostain syystä se on sinne virastojen käytäville hävinnyt kun ita kuten käy ei sitten myöhemmin myönnetä ne tiedot eivät lisää millään lailla myönnettävien kaatolupien määrää

vain lyhyesti tähän liito oravakeskusteluun haluan omalta osaltani muutaman sanan sanoa

kaikki metsäammattilaiset ovat suorittaneet nämä riittävät kurssit tästä tunnistamisesta ja siitä miten menetellään erilaisten uhanalaisten lajien kanssa miten suunnitellaan leimikot ja niin edelleen

on erittäin tärkeää että omavastuu poistuu että jokainen vahinko korvataan nollasta eurosta asti ja niin että tässäkin yhteydessä arviointi tapahtuisi nopeasti ettei vahingon kärsineen tarvitsisi pitkään odotella korvausta

se on aivan sama peruste jos me vaatisimme vaikka nyt sairaanhoitajilta sitä että he osaisivat kaikki lento onnettomuuksien potilaat hoitaa hyvin jos sellainen elämäntielle joskus kohdalle sattuu työssä ollessa

on syytä muistaa että esimerkiksi arvokas metsästyskoira on nopeasti tuhansien eurojen ja pahimmillaan kymmenientuhansien eurojen arvoinen ja sellaisen menettäminen on metsästäjälle suuri järkytys

on syytä korostaa arvoisa puhemies lopuksi että suurpetokantojen osalta on eduskunnan otettava vakavasti se viesti että suurpetokannat varsinkin itärajan pinnassa ja lapissa ja kainuussa ovat niin korkealla tasolla tällä hetkellä että on mielestäni vain ajan kysymys milloin ihmishenkien menetyksiä tullaan kokemaan

tiedän esimerkiksi pohjois karjalan alueelta olevan olemassa vuosittain monia tapauksia joissa ihmishengen menetys on ollut aivan hiuskarvan varassa esimerkiksi karhujen ja ihmisten kohdatessa marjamatkoilla